samaan aikaan kun työllisyydestä puhutaan on varmasti syytä myös pohtia sitä olisiko työn verotusta tarpeen ja mahdollista alentaa ja hakea sitä kautta uutta buustia ja kasvua suomeen

ja silloin kun meillä on riittävästi rakentamista riittävästi asuntotuotantoa niin silloin kaiken asumisen kustannuksia saadaan alaspäin ja se on hyvä tavoite

koulutussäästöjen kiistatta kielteisiä vaikutuksia tasoittaa se että meneillään olevat merkittävät reformit kaikilla koulutusasteilla ovat toteutumassa

arvoisa puhemies

mutta minun mielestäni on nyt kuitenkin rehellistä ja reilua arvioida esimerkiksi tätä hallitusta ja ministeri tiilikaista hivenen pidemmän aikajänteen päästä eli annetaan nyt ministerin tehdä näitä toimenpiteitä mitä meillä hallitusohjelmassa on paljon ja katsotaan mitä tapahtuu

tämä ei turvaa osaavaa henkilökuntaa

kasvi varsin ansiokkaasti kävi tuota tilannetta läpi ja pohti myös sitä miksi me emme ole tässä asiassa edelläkävijöitä meillä olisi siihen ollut varmasti monessa mielessä mahdollisuudetkin

eli olisi syytä miettiä sitä että parturi kampaamot voisivat tulevaisuudessa olla auki haluamallaan tavalla eikä sitä olisi tarpeen lainsäädännöllä säädellä

itse siis toivon että meidän hallitus tekee työtä sen eteen että koko euroopan unionissa näissä asioissa olisi yhtenevä linja

mutta sitä ennen on vain yksinkertaisesti tämä tulipalo sammutettava ennen kuin päästään rakentamaan uutta ja tätä tehdään niin kuin edustaja zyskowicz sanoi pakon edessä ja vain ja ainoastaan sen takia että me pidämme huolta suomalaisista ja suomalaisista palveluista suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja sen tulevaisuudesta

eikä tämä takaa kyllä laadukasta varhaiskasvatustakaan

itse uskon että näillä hallitusohjelmatoimenpiteillä joita nyt ministeri tiilikainen määrätietoisesti arkeen vie tähän maahan saadaan lisää rakentamista erilaista rakentamista kohtuuhintaisia vuokra asuntoja mutta myös muuta asuntotuotantoa

ja vielä kolmantena tai neljäntenä asiana sellainen asia jonka toivon jossain vaiheessa saatavan nyt lopulta ratkaisuun on vanhemmuuden kustannusten jakaminen tasaisemmin eri yritysten kesken

kyllä tässä valiokunnalle jää kovin paljon nyt työtä tehtäväksi mutta toivon että tätä lakia pystytään korjaamaan ja tekemään tästä nimensä arvoinen ja veroinen

olen samaa mieltä että tätä kehitystä pitää suomessa ennen muuta lainsäädännöllisesti olla edistämässä ja myös tämän direktiivin kohdalla joka monessa mielessä asiaa vie eteenpäin on hyvä että me olemme tarttuneet siihen ja menemme asiassa oikeaan suuntaan vaikka toki täältä tulee muutamia kysymysmerkkejäkin esille joita myös edustajakollegat ovat puheenvuoroissaan esille nostaneet

se nimenomaan kohdistuu näihin naisvaltaisiin aloihin joista parturi kampaamot ovat yksi merkittävä ala

aikanaan presidentti niinistö totesi että suomi on ollut solidaarisista solidaarisin

vaikka meillä edellisessä hallituksessa oli hyvä liikenneministeri niin siitä huolimatta ei silloinkaan kaikkia teitä saatu kuntoon ja kaikkia ratahankkeita kuntoon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arhinmäki puhui paksuista lompakoista ja rahan vallasta

nyt käsittelyssä oleva esitys on muuttamassa tilannetta niin että tulevaisuudessa osa tuomituista voisi saada ehdottoman vankeuden sijaan mahdollisuuden valvottuun rangaistukseen kotona ja näin ollen myös työn tekemiseen tuon rangaistuksen suorittamisen aikaan

kun euro aikanaan perustettiin niin sovittiin että jokainen pitää omasta taloudestaan huolta ja se on sitä parasta solidaarisuutta

samalla tavalla kävi myös sivistyspuolella vaikka kokoomuslaisen opetusministeri virkkusen aikana ensimmäisen kerran ohjattiin ikäryhmien pienentymisestä säästyvät rahat perusopetuksen laadun parantamiseen lisättiin toisen asteen koulutuksen aloituspaikkoja enemmän kuin koskaan lisättiin tukiopetusta kerhoja opinto ohjausta tukipalveluita tehtiin lisätukea myös koululaisten terveyspalveluihin siitä huolimatta sielläkin jäi muutamia palasia joita pitää nyt laittaa kuntoon ja yksi sellainen on lukiokoulutus

viimeisenä rahallisesti vähäisenä mutta periaatteelliselta merkitykseltään suurena asiana kokoomuksen eduskuntaryhmä nostaa esiin sotaveteraanien kuntoutusmäärärahat

hän taitavalla tavalla pesi täällä salissa omat kätensä ja arki puhuu kuitenkin vasemmistoliitosta jotain aivan muuta

olen ehdottomasti sitä mieltä että pidemmän päälle kuluttaja tulee voittamaan tässäkin uudistuksessa

tätä toistuvasti käytetään perusteena kuntoutusmäärärahojen pienenemiselle

tuomion saaneen liikkeitä siis valvottaisiin ranteeseen taikka mahdollisesti nilkkaan kiinnitettävällä pannalla ja jos tämä laki täällä hyväksyttäisiin niin tuo vankien määrä ainakin oikeusministeriön arvioiden mukaan tulisi vähenemään

hetkittäisiä kulurakenteen muutoksia tuli tapahtumaan ja ne näkyivät varmasti pankin asiakkaiden kukkarossa miinusmerkkisinä mutta jos vertaamme nyt tilannetta tähän päivään niin tilanne on muuttunut hyvin paljon

näin myös palveluiden tarve kasvaa

ja ei kokoomukselle ole elitististä kantaa huolta esimerkiksi siitä että myös lahjakkaista koululaisista pidetään huolta ihan peruskoulusta lähtien

se on meidän velvollisuutemme ja kunniatehtävämme

valvontarangaistus voisi olla joillekin tuomittaville vaihtoehtona enintään kahdeksan kuukauden ehdottomalle rangaistukselle silloin kun yhdyskuntapalvelulle on jokin este

pulliaisen puheenvuorossa syrjäkylien asukkailla on internetin ja sen tarjoamien pankkipalveluiden myötä huomattavan paljon paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa omia asuntolainojaan ja pankkipalveluitaan

arvoisa puhemies

sitten tavallaan edustaja niikko ja muut tulivat jo sinne toiselle puolelle elikkä siihen millä voidaan tukea sitä että opinnot eivät keskeytyisi

liikunnan asemaa peruspalveluna halutaan vahvistaa liikunnallisen elämäntavan vahvistamista ja yhdenvertaisten palveluiden saatavuutta halutaan turvata

arvostettu puhemies

oikeusministeriön valmistelema uudistus tähtää siis nimenomaan vankiluvun ja samalla vankipaikkojen vähentämiseen ja myös tätä kautta kustannussäästöihin

arhinmäki täällä näin kovasanaisesti rahan vallasta puhui ja syytti keskustaa ja kokoomusta ja rkptä nyt ainakin rahan vallasta ja väärinkäytöksistä vaalirahoituksen kohdalla

yle teetti kyselytutkimuksen vajaa vuosi sitten tekijänoikeusjärjestöjen edustajille tekijänoikeuksien käyttäjille